keskusta ei toivo euroalueen hajoamista mutta siihenkin pitää varautua

se ei merkitsisi väistämättä paluuta vanhaan markkaan vaan siinä tapauksessa meidän tulisi selvittää myös mahdollisuuksia yhteiseen valuutta alueeseen meitä kulttuurisesti yhteiskunnallisesti ja maantieteellisesti lähellä olevien maiden kanssa

arvoisa puhemies

ottaisimme vuoden jokaisena päivänä miljoona euroa vähemmän velkaa kuin kataisen hallitus mutta säilyttäisimme silti toimivat julkiset palvelut lähellä ihmisiä

hallitus on laiminlyönyt suomen talouspolitiikan hoidon kasvattanut hallitsemattomasti yhteisvastuuta ja suomen vastuita eurokriisin hoidossa sekä ajanut suomen euroopan unionissa sivuraiteille

tästä syystä kataisen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

juuri sen takia että kasvuun ja työllisyyteen ei tule vetoa ulkomailta kotimaassa tehtävien toimien merkitys korostuu

arvoisa puhemies

keskustan ympäristöministeri paula lehtomäki joka paraikaa neuvottelee kööpenhaminassa ilmastosopimuksesta erittäin tärkeästä asiasta tulevaisuuden kannalta on ilmoittanut että ympäristöministeriötä ei lakkauteta

kysyin äsken puheessani

milloin helpotatte ensimmäisen työntekijän palkkaamista yksinyrittäjille

annatteko yhteisöveron alennusta vastaavat verokannusteet myös toiminimille avoimille yhtiöille kommandiittiyhtiöille

arvoisa puhemies

parannatteko yritysten rahoituksen saatavuutta

kiitän eduskuntaryhmiä hyvin asiallisesta ja viljelijän hätää kunnioittavasta keskustelusta sitä se pääpiirteissään oli

edistättekö yritysten sukupolvenvaihdoksia

kansallispuistot eivät ole uhattuina

niin kauan kuin tällaiset konkreettiset yrittäjiä askarruttavat ja heitä rasittavat asiat ovat vailla ratkaisua ei kasvua tule

tämä hallitus on juhlaistunnossaan päättänyt perustaa yhden lisää sipoonkorpi varmaan selvitetään

hallitusryhmien puhujat leppä mattila ja eestilä kertasivat niitä suunnitelmia ja toimenpiteitä mitä hallitus on jo tehnyt ja mitä tulee tekemään maatalouden ahdingon helpottamiseksi

sitä varten on perustettu oma suojeluohjelma joka ensi vuonna lähtee kunnolla vauhtiin kasvavan rahoituksen myötä

eivät yrittäjät näitä kysy vaan konkreettisia toimia

täytyy sanoa että juuri tuo markkinatuottojen kasvattaminen sekä vientiä edistämällä että ruoan kotimaista käyttöä lisäämällä on toimista varmasti tärkein ja merkittävin

jos eu komission salkkujakoa katsotaan pikkasen niin pikemminkin pitäisi ilmasto ja energia asiat yhdistää ympäristön kanssa kuin perustaa luonnonvaraministeriö vanhan mallin mukaan

voimakas satsaus päästöjen vähentämiseen uusiutuvan energian lisäämiseen

ainakin me keskustassa ajattelimme että tällä kaudella tästä on hyvä jatkaa ja lisätä vauhtia nostaa kunnianhimotasoa uusiutuvan energian suhteen kääntää energian kokonaiskulutusta laskuun päästä eroon fossiilisesta hiilestä ja öljystä ja sitä kautta vähentää päästöjä

sen ohella tarvitaan kuten itsekin puheessa totesin niin eu tason kuin kansallisiakin tukitoimia ja byrokratian karsimista

te hyvä hallitus leikkaatte kuntien rahoitusta erittäin rajusti

nyt kummastukseksemme huomaamme että se viime vuosien kohtuullisen hyvä liike mihin pääsimme yhteisvoimin on pysähtymässä

se johtaa palveluitten päivähoidon koulun terveyspalveluitten heikennyksiin

opposition puheenvuorot olivat myös hyvin rakentavia ja kiitän siitä että näin laajasti ymmärretään tuo viljelijöitten ahdinko

teidän päätöksillänne uusiutuvan energian käytön lisäämisen sijaan kivihiilen käyttö näyttää lisääntyvän

edustaja wallin sdpstä korosti aivan kuten edustaja leppäkin elintarvikeketjun merkitystä koko suomen työllisyydelle

oletteko te ministerit vapaavuori ja niinistö puolueinenne vaihtaneet kantaa vai kuka teidän hallituksessanne vasemmistoliitto ja sdpkö hannaa vastaan niin että emme pääse vahvemmin eteenpäin uusiutuvan energian lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä

on päästävä jatkohoitoon ja terveempänä kotiin

valtiovarainministeri urpilainen te kritisoitte käsitystämme windfall veron tuotosta ja siitä voidaanko se ottaa ensi vuonna käyttöön

meitä kiinnostavat palvelut teitä valitettavasti kiinnostavat vain rakenteet arvoisa hallitus

on hyvä että tunnistetaan tämä että kyse ei ole pelkästään viljelijöitten toimeentulosta vaan erittäin isosta osasta suomalaista kansantaloutta ja työllisyyttä joka nojaa siihen että viljely suomessa on kannattavaa

jopa tämän terveysuudistuksenne te uhraatte rakenteiden alle sanomalla että sen tavoite on vain vahvistaa teidän ihannettanne suurkuntarakenteisesta suomesta

se voidaan ottaa ensi vuonna käyttöön

moni edustaja kuvasi tämän maatalouden kannattavuus ja maksuvalmiustilanteen kriittisyyden ja sitä se todellakin on

voi kun te todella noudattaisittekin niitä hienoja linjauksia mitä suustanne päästätte mutta kun pakkokaan ei ole pakko vaan vapaaehtoinen pakko

edustaja halmeenpää kiitän siitä että tunnustitte sen että suomalainen viljely on eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta monin verroin parempaa kuin maailmalla keskimäärin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valitettavasti hallitus on myös tempoillut

kulutuksen verotus on kokonaisuus

jopa keskimäärin on niin että hyvä jos kasvinviljelytiloilla lihatiloilla nollatulokseen pääsee eli viljelijä ei saa palkkaa eikä pääomalle korkoa vaan niin sanotusti syödään pääomia sitten kuluva vuosi

välillä kotitalousvähennystä on heikennetty välillä parannettu t k vähennyksiä on tuotu sitten ne on peruttu poisto oikeuksia parannettu sitten heikennetty

vaikka nostamme arvonlisäveroa me laskemme ruuan arvonlisäveroa

tämä edustaja hoskosen huoli joka kirvoitti jonkunlaista ajatustenvaihtoa salissa on perusteltu

me keventäisimme energiaverotusta toisin kuin hallitus tekee

sitten tulee pakkoselvittäjä

ne toimet mitä tässä on tehty toki ovat aina vain rajallisia suhteessa näihin menetyksiin ei mikään kriisipaketti tai tukien maksun aikaistaminen ole tietenkään riittävä toimi

myös huoli kaupan keskittymisestä ja oikeudenmukaisesta tulonjaosta teillä ja hallituksella on yhteinen ja sen oikaisemiseksi teemme töitä vuoropuhelun keinoin

kertokaa ministeri

mutta puutun vielä teidän nostamaanne energiakysymykseen

te valtiovarainministeri rinne kritisoitte ja vähättelitte vaihtoehtoamme ja sen jälkeen yrititte vielä kääntää keskustelun siihen että eihän siinä nyt ole paljon eroa hallituksen linjaan

vielä tähän tuloverotuksen oikeudenmukaisuuteen

lisäämistä tarvitaan siellä missä on sitä kiistatonta pulaa ja jonoa jo nyt ja vapauttamista siellä haja asutusalueilla maaseudulla missä ei ole maasta pulaa eikä muusta pulaa vaan ainoastaan siitä että ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa omia toimiaan

edustaja nylund rkpstä tuo konkreettinen esimerkkinne sieltä tilatasolta osoittaa että myös oppositiossa samoin kuin hallitusryhmissä tunnetaan se viljelijän konkreettinen tilanne

mutta saimme eusta mahdollisuuden maksaa korkeampia tukiennakoita ja saimme sen ensimmäisenä eu maana muuten täytäntöön saakka vietyä

teillä on myös mahdollisuus korottaa kivihiilen veroa saada verotuloja lisää valtiolle sitä kautta parantaa uusiutuvan puuenergian kannattavuutta ja edesauttaa koneyrittäjien kuljetusyrittäjien mahdollisuuksia ja työpaikkojen syntyä koko suomeen missä puu kasvaa ja on korjattavissa

meidän paperissamme on nimenomaan linjaerosta kyse

siinä missä te hallituksessa ajatte keskittämistä me puhumme tasapainoisen suomen puolesta

siinä missä te leikkaatte ja esitätte veronkorotuksia pienituloisille lapsiperheille tavallisille ihmisille me haluamme niukkojenkin varojen puitteissa oikeudenmukaisesti takuueläkettä parantaa poistaa lapsilisäleikkaukset ja perua kotihoidon tuen pakkokiintiöinnin

tilannekuvasta oikeastaan tässä koko salissa ei ole epäselvyyttä ja kiitän siitä että lupasitte tuen hallituksen kaavailemille ja tulevaisuudessa tänne saliin tuleville kriisitoimille mutta korostan vielä sitä että kun viljelijöitten tuloista on markkinamenetysten myötä hävinnyt vuositasolla satoja miljoonia niin pelkästään lisäbudjetin keinoin tätä ei oikaista

sopiiko tämä teille vasemmistoliitto

suomi on tällä vaalikaudella kokoomuksen ja sdpn valtakaudella siis luisunut talous ja työttömyyskriisiin ja päivittäin lisää suomalaisia joutuu työttömyysuhan alle

sitten oli huolta näistä investoinneista toisaalta kiitosta siitä että makeraa pääomitetaan ja sitten kysymys siitä miten voidaan varmistaa että rahat menevät vaikuttavasti

hallitus on päättänyt että kriisipaketti seuraavassa lisätalousarviossa tulee sitä valmistellaan mutta tuon markkinatuottojen saamisen eteen takaisin sinne tasolle mihin se kuuluu on tehtävä kaikki voitava julkisten hankintojen paremmilla kriteereillä ja suuntautumisella sekä voimakkailla vienninedistämispyrkimyksillä

me luotamme että hallitus lunastaa lupauksensa ja leikkaa tehtäviä

se tärkein varmistus on se että näillä investointituilla aina katetaan kuitenkin vain murto osa siitä investoinnista ja pääosan viljelijä joutuu hakemaan velkana rahoituslaitoksilta käyttämään omia pääomia

arvoisa puhemies

kyllä silloin kun on pääosin omat rahat tulessa jokainen varmasti maatalouden saralla miettii aika tarkkaan mihin lähtee investoimaan eli ei siltä osin huolta

tässä vaihtoehdossa kannuste investoida ja työllistää pysyy koska yrityksillä on näkymä tulevasta mutta verotulot eivät romahda välittömästi ensi vuonna ja näin ollen keskustan vaihtoehto mahdollistaisi myös sen että voitaisiin tulla vahvemmin vastaan työllistäviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä

sinisestä biotaloudesta

ette te ole tehneet elettäkään työn vastaanottamisen kannustamiseksi kannustinloukkujen purkamiseksi

itse asiassa on hyvä todeta tässä kohtaa tämä menee myös tänne ympäristöpolitiikan puolelle että olen erittäin iloinen siitä että euroopan kalatalousrahaston sääntöjä saatiin sillä tavalla sanoisiko tarkastettua että itämeren kalasta kalajauhoa tekevän tehtaan investointi on nyt suomessa käynnissä

yhteisöveron alennuksen asteittaista voimaantuloa vaikkakin vähän eri mallilla kuin keskusta esittää on kannattanut myös esimerkiksi toimihenkilökeskusjärjestö sttk

sen sijaan te leikkaatte kunnilta palveluiden rahoittamisesta päivähoidon koulun terveyspalveluiden rahoittamisesta monin verroin sen minkä lupasitte kunnille lisää viime vaaleissa

eli pystytään tätä itämeren kalaa hyödyntämään meidän kalojen ruokinnassa ja sillä tavalla saamaan ravinteita pois merestä ja tämmöistä suljettua kiertoa

tuo pk yritysten yhtäläinen verokohtelu yritysmuodosta riippumatta ja kannusteiden tuominen myös pk yrityksille olisivat nimenomaan uusien työpaikkojen synnyn kannalta tärkeitä koska tällä vuosituhannella tilanne on ollut se että uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja sama on ennuste myös tulevaisuudessa

hallitus on ajanut omalla politiikallaan tähän näivettymisen kierteeseen mitä tämä budjetti edustaa

leikattuanne koulutuksesta puolitoista miljardia joka ainoalta tasolta te esiinnytte täällä koulutuksen puolustajana

edustaja myllykoski otti erittäin tärkeän asian esille ja se on tämä että miten sahat pysyvät tässä biotalouden kasvussa mukana jotta puumarkkinat toimivat

me haluamme suomen kasvuun lisää työpaikkoja jotta meille kertyy verotuloja jotta voimme puolustaa koulutuksen tasa arvoa kaikkialla maassa

kyllä tuota sahojen energiantuotannon tukea nythän se ei ole toiminut täytyy katsoa tuossa ilmasto ja energiapolitiikan päivityksen yhteydessä

sen jälkeen teidän hallituksenne tekemien veromuutosten takia puun kilpailukyky heikkeni ja kivihiili alkoi vyöryä suomeen siksi että te olette heikentäneet uusiutuvan energian asemaa

arvoisa puhemies

siinä sitä riittää kokoomukselle ihmettelemistä ihmetelkää aivan rauhassa

kun koetin rauhassa istua ja herkällä korvalla kuunnella mitä kerrottavaa hallituksella on niin lopputulos oli se että hallituksella ei ollut mitään kerrottavaa viime vuoden toimistaan

samalla menetetään työmahdollisuuksia

kuten ryhmäpuheessamme kaikkonen totesi ilmastopolitiikka on tärkeä osa yhteistä eurooppalaista politiikkaa

halu on toki hallituksella suuri että tähän suuntaan pystytään entistä paremmin menemään

eivätkö teitä pääministeri kiinnosta ne miljardit jotka menevät energialaskun myötä ulkomaille

kolme hallituspuolueiden edustajaa yritti kyllä löytää jotain positiivista hallituksen tekemisistä mutta parhaimmaksi puheenvuoroksi jäi edustaja lauslahden kysymys siitä onko hallituksella aikomustakaan eduskunnan lausumia valmistelussa ottaa huomioon ja niitä kenties toteuttaa

pääministeri te olette tyytyväinen siihen että eu on luopumassa uusiutuvan energian tavoitteista mutta hallituksessanne vihreät ottivat vahvasti erilaisen kannan tulivat sille keskustan linjalle että myös uusiutuva energia tarvitsisi sitovia tavoitteita jatkossa

eikö teidän mielestänne niillä miljardeilla olisi käyttöä suomessa ruokkimassa aluetalouksia luomassa yrittämisen mahdollisuuksia luomassa lisää työpaikkoja suomalaisille

keskusta kantaa vastuun omista tekemisistään ja on hienoa että myös sdp alkaa viimein kantaa vastuuta nykyisen hallituksen tekemisistä

edustaja backman te tunnustitte että sdp on vastuussa hallituksen harjoittamasta politiikasta siitä politiikasta että olette moninkertaistaneet suomalaisten vastuun eurokriisin hoidossa olette mahdollistaneet että pankkeja voidaan pääomittaa ja roskalainoja ottaa yhteiseen piikkiin

arvoisa puhemies

pääministeri jos uusiutuvalla energialla ei nyt olisi sitovia tavoitteita miten te arvelisitte että uusiutuva energia olisi edistynyt kun taloustaantuma pitää päästötavoitteet muutenkin kurissa

ja nyt olisi tärkeää että kun näitä voimavaroja on irrotettu sinne strategisen tutkimuksen rahoittamiseen se on osasyy näihin tutkimuslaitosten leikkauksiin niin strategisen tutkimuksen rahoituksella katsotaan että tämä biotalous kiertotalous puhtaat ratkaisut ovat juuri niitä tulevaisuuden aloja joihin sitten allokoidaan taas tätä tutkimusrahaa

näin luotaisiin kannuste tavallisille ihmisille sijoittaa pörssiin ja monille suomalaisille pienille pörssiyrityksille yksityisihmisten aktiivinen sijoitustoiminta on elintärkeää

se on lisätä rakentamista lisätä vuokra asuntotuotantoa ja asuntomarkkinat toimivat sillä tavalla että jos asunnoista on pulaa hinnat nousevat täytyy pystyä edistämään rakentamista ja lisätä tuotantoa